se ei ole selontekojen tarkoituskaan jos ja tässä tapauksessa kun valiokunta hyväksyy selonteon yleislinjan

mietintömme lopussa esitämme hyväksyttäväksi kahdeksan kannanottoa joilla valiokunta haluaa tuoda esiin tarvittavia lähiajan toimenpiteitä

meillä on parasta aikaa eduskunnassa sivistysvaliokunnan pöydällä tuore hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta joka vastaa joihinkin kansalaisaloitteessa esitettyihin ongelmiin

vielä haluttiin nostaa esille museoiden kohtalo sillä niiden osalta rahoitusta leikataan pysyvästi yli viidenneksellä ja se on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti hyvin suuri summa ja ne museoihin kohdistuvat leikkaukset ovat kulttuurisektorin vertailuissa kaksi kertaa muita suuremmat

se on niin kuin aina tietysti oppositio tekee

ylärajaa ei haluttu säätää vaan enimmäismäärä sitten vaihtelisi tutkinnoittain ja opiskelijan yksilöllisten valintojen perusteella

kiitos edustaja alanko kahiluoto

valiokunta korostaa että kansantaloudellisesti merkittäviä asioita ovat kulttuurin vaikutukset ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä suvaitsevaisuuden ja keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen edistämiseen monikulttuurisessa suomessa

näin se on ja tämä on oikeastaan sitä juuri että on mukava tehdä päätöksiä silloin kun olemme yksimielisiä ja silloin tiedetään että olemme kaikki oikealla asialla

siihen tulee sopimuslisenssijärjestelmä ja se on teleoperaattoreiden televisioyhtiöiden ja tekijänoikeuksien yhteishallintojärjestöjen yhteinen ratkaisu

työllä on aina ollut suuri merkitys ammatillisen koulutuksen oppimisympäristönä ja sitä edelleenkin halutaan korostaa

taide ja kulttuuri ovat itseisarvoltaan tärkeitä mutta ne tuovat merkityksellisyyttä ihmisten elämään voimauttavat osallistavat ja vahvistavat arkea

rajaesteet eivät suoranaisesti koske koulutusta tutkimusta tai kulttuuritoimintaa mutta monet näistä rajaesteistä kuitenkin vaikuttavat näihin alueisiin

tähän esitykseen sisältyy kaksi vastalausetta joihin sisältyy hylkäysehdotukset

eli verkkotallennuspalveluitten ongelmaa ei voida ratkaista kansalaisaloitteen esittämällä keinolla lainkaan mutta siihen on löytymässä toisenlainen ratkaisu

liikunnan merkitystä korostettiin myös ja pidimme hyvänä sitä että siitä tulee osa pakollista opiskelua

taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoiva ja hoitotyössä työelämässä työpajatoiminnassa kotouttamisessa

yksi asia joka on erittäin tärkeätä säilyttää edelleenkin kansallisessa päätösvallassa on tutkintojen tunnustaminen ja tutkinnot

muutos on ollut erityisen voimakas juuri suomessa

valiokunta painottaa myönteisten asenteiden lisäksi laajaa yhteistyötä eri hallinnonaloilla sekä työelämän ja koulutuksen tarpeiden ja soveltavuuden selvittämistä

se on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä joka perustuu osaamispisteisiin ja ne korvaisivat nykyisin käytetyt opintoviikot

avoimet markkinat ja lisääntyvä kansainvälisyys tarkoittavat sitä että vahva osaaminen pysyy keskeisenä menestyksen ehtona

siellä on esityksiä piratismin torjuntaan liittyen ja sopimuslisenssijärjestelmän kehittämiseen liittyviä ehdotuksia

milloinkaan aikaisemmin koulutuksen taso ei ole ollut niin tärkeää kuin se on tänä päivänä

kulttuuriperinnön ja ympäristön osalta valiokunta toteaa että sekä tiedon välittäminen että kulttuuriperinnön välillinen hyödyntäminen voivat toteutua kestävällä tavalla vain jos myös itse kulttuuriperinnön säilyminen turvataan

meillä suomenmaassa on tärkeää mahdollistaa jatkossakin laadukas koulutus ja vahvat pätevyysvaatimukset

siinä on erittäin tärkeää ja välttämätöntä se että järjestelmä sovitetaan kansallisen koulutusjärjestelmän tarpeisiin ja se perustuu meidän omaan kansalliseen lainsäädäntöömme

kansalaisaloitteessa ehdotetaan esimerkiksi että opetustoiminta olisi ei julkista jotta erilaista aineistoa voisi käyttää laajasti ja vapaasti opetustyössä

valiokunta korostaa sitä että kulttuuriperintöön kuuluvat suomalaisen kulttuurin perinteet ja niiden vaaliminen

kuitenkin vallitsevan käytännön ja pyhän periaatteen mukaan opetuksen tulee aina olla julkista

esimerkiksi opetussuunnitelmia on saatettu laatia yhdessä ruotsalaisten ja suomalaisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta ihan ottaen huomioon raja alueen omat työelämätarpeet

valiokunta oli hyvin huolissaan siitä että peruskoulun juuri päättäneiden osallistuminen oppisopimuskoulutukseen on edelleen hyvin vähäistä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ei tutkintorakenteen kehittämistyössä ole nostettu tarpeeksi esille eikä se siten nouse esille tietenkään tässä hallituksen esityksessäkään ja valiokunta piti tärkeänä että oppisopimuskoulutusta kehitetään käynnistyneiden hankkeiden tulosten pohjalta myös lainsäädäntöpohjaisesti

on tärkeää säilyttää ja siirtää suomalaisiin arvoihin pohjautuvaa perintöä myös tuleville sukupolville

tämä keskustelu on meidän ainoa mahdollisuutemme pohtia suunnitelman sisältöä

koulutuksen järjestäjät joutuvat joka tapauksessa katsomaan ja katsastamaan näitä koulutusverkkojansa ja seiniänsä miten tätä toimintaa ydintoimintaa halutaan säilyttää ja sitä edelleen kuitenkin kehittää ja miten voidaan tehostaa

mutta on havaittava myöskin se että ruotsissa ei varsinaisesti ole ammattikoulua eikä ammattitutkintoja mistä sitten johtuvat monta kertaa nämä

tutkimuksen osalta käyttölupien ehtoja onkin jo muutettu merkittävästi jotta käytännön tutkimustyö helpottuu

taito ja taideaineet ovat avainasemassa ihmisen persoonallisuuden identiteetin ja itseluottamuksen kehittymisen sekä yhteisöön liittymisen kannalta

arvoisa puhemies

tämä esitys sisältää vastalauseen

molempia asioita sekä opetustoimeen että tutkimustyöhön liittyviä ongelmakohtia ollaankin pään kokoama

tärkeimmät uuden ajan kansalaistaidot ovatkin uteliaisuus aktiivisuus vuorovaikutustaidot sekä kyky ratkoa ongelmia ja seuloa laajoja tietomassoja

pohjoismaisissa yrityksissä voi suorittaa kyllä joitakin työharjoittelujaksoja mutta esimerkiksi näyttöjä taas ei voi suorittaa ruotsin puolella

ey valmistamassa en okmssä valmistelemassa ja niihin ollaan löytämässä ratkaisuja

koulutuksen ja työelämän yhteyksien vahvistamisenkin kannalta keskeistä on että yrittäjyyskasvatusta työelämäyhteistyötä ja tietoutta kehitetään kaikilla koulutusasteilla

kulttuuri ja taide ovat yhteisöjen sidosaine joka kasvattaa suvaitsevaisuuteen ennakkoluulottomuuteen luovaan ongelmanratkaisuun ja vastuullisuuteen

mitä tulee korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen siinä on erittäin tärkeää se että liikkuvuus maiden välillä on arkipäivää ja luonnollista

monia kansalaisaloitteessa olevia asioita ollaankin siis uudistamassa mutta niitä ei voida tehdä aloitteen esittämillä keinoilla ja tavoilla

kuitenkin pitäisi katsoa että tämä liikkuminen jo opiskeluvaiheessa yli kansallisrajojen toimisi ilman esteitä siinä on ollut ongelmia

herra puhemies

kansalaisaloitteessa on kunnianhimoisesti ehdotettu useita ja osin toisiinsa liittyviä muutoksia voimassa olevaan tekijänoikeuslakiin

arvoisa puhemies

perusopetuslain muutoksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen

saamansa selvityksen perusteella valiokunta ei kuitenkaan ole pitänyt mahdollisena aloitteen pohjalta ehdottaa osittaisiakaan muutoksia tekijänoikeuslakiin

valiokuntamme korostaa että liiketoiminnan perusteiden opetusta tulee vahvistaa taidealojen koulutuksessa

suurin uudistus varmasti on ollut tämä passivapaus ja onkohan ollut yhtä suurta uudistusta sen jälkeen

ehdotuksella halutaan korostaa kaikissa opetustilanteissa annettavan ja tarpeen mukaisesti joustavasti vastaavan tuen merkitystä

aloitteen ongelmakohdat erityisesti ehdotusten sisäiset ristiriitaisuudet ehdotusten yhteensopimattomuus voimassa olevan lainsäädännön kanssa ja vaikutusten arviointi ovat niin merkittäviä että niitä ei voi paikata sivistysvaliokunnan mietinnössä laajallakaan asiantuntijakuulemisella

juuri ne yhteiskunnan laitokset joiden pitää kasvattaa lapsemme tulevaisuuteen ovat pahiten jääneet jälkeen kehityksestä

vahva ja monipuolinen kulttuurintuotanto mahdollistuu kun panostetaan kulttuurin ja luovuuden koulutukseen infrastruktuuriin ja luovan työn ja tuotannon tukemiseen

sivistysvaliokuntamme oli hyvinkin innovatiivinen ja ennakkoluuloton siinä mielessä että valiokuntamme esitti harkittavaksi että voitaisiin luoda kokeiluna pohjoismaiden raja alueille tällainen erillissääntely jolla sitten näitä rajaesteitä voidaan poistaa tai ainakin merkittävästi vähentää

jätämme veroilmoituksemme netissä katsomme ajoreittimme kännykästä ostamme teatterilippumme sähköisesti

onnistuessaan uudistus voi saada aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen

haluan vielä muistuttaa siitä että tämä ammattikorkeakoululainsäädäntö tulee kahdessa vaiheessa ja tämä on nyt tämä ensimmäinen vaihe jossa nämä yleiset rahoitusperusteet ja toimiluvat tulevat

haluan kuitenkin tässä nyt selvyyden vuoksi korostaa että valiokunnan ehdotus ei johtunut siitä että kansalaisaloitteen perustelut ovat puutteelliset vaan valiokunnan suorittamasta aloitteen ongelmakohtien kokonaisarvioinnista suhteessa valiokunnan mahdollisuuksiin kirjoittaa koko aloite uudelleen

muutamien vuosien päästä paperille painettuja kirjoja on vaikea saada

erityistä tukea saavan oppilaan opetus riittävine tukitoimineen järjestettäisiin oppilaan lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä aina kun se on mahdollista

käsittelyssä on kansalaisaloite ruotsin kielen opiskelun muuttamiseksi vapaaehtoiseksi ihan kaikilla koulutusasteilla

sitten on taas toinen vaihe jossa ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä ja silloin myöskin käsitellään arvonlisäverokohtelua mikä on puhuttanut kenttää

kulttuuripalvelujen kannalta on ensisijaisen tärkeää että kunnissa yhteisesti jo asetetut hyvät tavoitteet viedään myös käytäntöön

valiokunta kävi asiasta hyvän periaatteellisen keskustelun jossa nimenomaan tuotiin esiin että kansalaisaloitteita koskevassa laissa ei edellytetä hallituksen esityksen tasoisia perusteluja

tämä tulee kahdessa vaiheessa ja muistetaan se kun täällä keskustallaan tästä asiasta

on erinomaisen hyvä asia että oppilasta koskevien tietojen salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä selkeytetään

asiakas ja tarvelähtöisyyden korostaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja muutoskykyä

toinen asia on tämä että ei näitä ammattikorkeakouluja ole tarkoitus laittaa tähän lainsäädäntöön niin kuin yliopistot koska tällä on erilainen tehtävä ja hirveän tärkeätä on se että ammattikorkeakoulut vastaavat työelämän tarpeisiin ja sillä tavalla ovat joustavia

muutokset koskevat oppilaan asioiden käsittelyä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista moniammatillisessa oppilashuoltotyössä opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeutta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuutta antaa tietoja tietyissä tilanteissa

säädettävän lain tulee kuitenkin olla virheetön voimassa olevaan lainsäädäntöön yhteensopiva ja sitä koskevien perustelujen ja vaikutusarviointien tulee olla selkeät ja riittävät

kansalaisaloite on uusi hyvä työkalu kansalaisille saada äänensä kuuluviin ja päästä osalliseksi kansalaistoiminnasta ja osaksi tästä yhteiskunnallisesta toiminnasta

selonteon käsittelyssä yhdeksi tärkeäksi asiaksi nousi taiteentekijöiden toimeentulo

lakialoite on tässä tapauksessa niin laaja ja monitahoinen että valiokunnalla ei ole resursseja tällaiseen ehdotusten uudelleen laatimiseen

toisille lapsille digitaalisen maailman tablettitietokoneet ja älykännykät ovat itsestäänselvyyksiä kuulin juuri tositarinan lapsesta jonka mielestä painettu sanomalehti oli rikki oleva lukulaite

taiteen ja kulttuurin ammattimaisen harjoittamisen toimintaedellytykset on turvattava kun sen sijaan taiteen itsenäisen ja riippumattoman aseman pitää olla itsestäänselvyys

uudistus muuttaa nykyistä käytäntöä joka on perustunut koulun ulkopuolisten tahojen arviointiin erityisopetuksen tarpeesta

valiokunta on kuitenkin katsonut että opetus ja kulttuuriministeriön tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta

luovaa kasvua ja taiteilijan toimeentuloa koskevassa selvityksessä todetaan että suomalaisella taiteilijalla on taiteenalasta riippuen heikompi toimeentulo kuin väestöllä keskimäärin tai pohjoismaisella kollegallaan

valiokunta on korostanut mietinnössään että elämme uudessa digitaalisen ympäristön ajassa jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämänhetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttumassa niin ammatinharjoittajan elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta

ennen kaikkea oppilaan itsensä kannalta mahdollisimman varhainen puuttuminen koulunkäynnin vaikeuksiin on tärkeää mutta samalla se on yhteiskunnan etu

aloitteessa esitettiin että ruotsin kielen pakollisuudesta luovuttaisiin kaikilla koulutusasteilla

tarvittaessa asteittain vahvistuva ja suunnitelmallinen tuki parantaa oppilaan hyvän oppimisen ja kasvun edellytyksiä ja antaa mahdollisuuden ehkäistä ongelmien kasaantuminen ja monimuotoistuminen sekä joidenkin oppilaiden syrjäytyminen

koulutuksellinen tasa arvo tarkoittaa sitä että jokainen oppilas saa mahdollisuuden koetella kykyjään ja kehittyä huippuunsa yksilöllisesti

tekijänoikeussuojan takaavia ja nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja tulee löytää sillä tarve niille on ilmeinen

valiokunta kuitenkin katsoo että ruotsin kielen asemaa oppiaineena ei voida kuitenkaan tarkastella erillisenä säädöskysymyksenä erillisenä ja irrallaan muiden kieliasioiden kokonaisuudesta

kulttuurin ja luovan osaamisen alueille syntyvä uusi yritystoiminta ja innovaatiot eivät ole löytäneet kanavia ja kannustusta kasvu uralle pääsyyn

huomiota on kiinnitettävä muun muassa perustuslain säännöksiin kielilakiin ja kieliasioiden erityislainsäädäntöön

yhtenä tärkeänä esimerkkinä voidaan mainita muotoilu ja sen rooli suomalaisen teollisuuden jalostusasteen nostamisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa

pidän erittäin tärkeänä sitä että kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu varhaiskasvatuslain valmisteluun ja hallinnon siirtoon ryhdytään opetus ja kulttuuriministeriössä erittäin pikaisesti

kuten edellä totesin valiokunnan mielestä kieliä ja ruotsin kieltä pitää tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta ottaen huomioon lainsäädäntö ottaen huomioon koko elinkeinoelämä ja koko yhteiskunnan tarpeet

nykyisin itsensä työllistävä luovan työn tekijä voi olla eri viranomaisten näkökulmasta riippuen palkansaaja yksinyrittäjä opiskelija apurahansaaja tai työtön

valiokunnassa keskusteltiin tästä kohdasta kiivaastikin

yhteinen tavoite on kuitenkin se että integroitaessa erityisopetusta saava oppilas tai oppilaita yleisopetukseen aina tarkastellaan yleisopetuksen opetusryhmän kokoa